lisäksi huolehditaan alueellisesta talousrikoskoulutuksesta ja viranomaisyhteistyötä kyetään aikaisempaa paremmin tätä kautta myös tiivistämään

silloin oli sisäasiainhallinnossa täysin selkeänä ja kirkkaana mielessä että meidän välitön tehtävämme on estää että kolmatta koulusurmaa ei tule

sen osuus talousrikostutkintaan määritellään keskusrikospoliisia koskevassa tehtävämääräyksessä eli käytännössä keskusrikospoliisi keskittyy talousrikostutkinnan osalta laajoja kansainvälisiä yhteyksiä edellyttäviin talousrikosasioihin ja talousrikoksiin joissa on selvä yhteys ammattimaiseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen arvopaperimarkkinarikoksiin vakaviin virka ja lahjomarikoksiin sekä yhteiskunnallisesti merkittäviin rikoksiin ja rikoksiin joilla voi olla merkitystä ennakkotapauksena

on kuitenkin selvää että emme voi elää pelkästään ohjeistuksien varassa

pidän itsekin kaikkien oikeusturvan kannalta välttämättömänä että kirjaamme lakiin keskeiset kysymykset

tällaista tietoa minulla ei ainakaan ole ja mikäli näin olisi pidän entistä välttämättömämpänä sitä että nämä kohdat kirjataan kaiken kaikkiaan lakiin

on kuitenkin syytä korostaa että jokainen veriteko on liikaa ja luvallisella aseella tehty veriteko on erityisen ongelmallinen siksi että henkilöllä joka on aseluvan saanut on ollut tietty yhteiskunnallinen status siihen että hänet on katsottu henkilöksi jolla on oikeus aseeseen

palaan myöhemmin samoihin teemoihin

terve järki on aina hyvä itse kunkin päässä mutta ongelma syntyy silloin jos siitä huolimatta kun käytetään kaikkea sitä tervettä järkeä ja noudatetaan lakia edelleenkin sattuu veriteko

silloin on luvan myöntäneen poliisin pää pölkyllä ja itse katson sisäministerinä että minun on pakko esittää sellaista lainsäädäntöä että poliisilla on myös riittävät työkalut ja riittävä mahdollisuus arvioida tilannetta

jos tietojen saantioikeutta ei paranneta kysyn millä arvioidaan henkilön mahdollisuudet saada lupa ja jatkaa luvan pitoa

lyhyellä arvioinnilla ei varmaankaan lääkäri pysty täyttä skannausta kenenkään meidän pääkoppaamme tekemään se ei ole myöskään tarkoitus

tarkoitus on että siltä osin kuin voisi olla mahdollista lääkärin tiedossa olevan syy joka vaarantaisi henkilön oman terveyden tai muiden terveyden ja turvallisuuden tämän syyn on syytä olla myös lupaharkintaa tekevän poliisin tiedossa

olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa ja varsin hyvin eduskunnassakin tunnettu entinen perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos sami manninen joka taatusti tuntee perustuslain erittäin hyvin on ollut tiiviisti tässä työssä mukana

oikeusministeriön lisäksi oikeuskansleri on luonnollisesti ollut tämän työn osalta myös tiiviisti mukana

herra puhemies

ensinnäkin mielestäni jokaiselle kansanedustajalle järjenkäyttö on suorastaan sallittua ja myöskään medianlukutaito ei ole ollenkaan pahitteeksi

minähän en ole missään esittänyt että poliisin tehtäviä hoitaisi armeija ainoastaan esittänyt selvitettäväksi sitä voidaanko nykyistä virka apupyyntökäytäntöä tehostaa

toivottavasti edustaja ei usko aivan kaikkea mitä lehdissä kirjoitetaan vaan ihan käyttää myös omaa maalaisjärkeään ja selvittää ministeriöstä miten asia on

valitettavasti en muista ulkoa miten suuri osa on puolustusvoimain virka apuun liittyvää mutta tämäkin osuus on hyvin merkittävä

te olette aivan oikeassa

on päivänselvää että kahden täysin eri hallinnonalan toimijan osalta voidaan toimia ainoastaan virka apupyyntöjen välityksellä

mielestäni ajatus siitä että armeija lähtisi kotihälytyksiin on täysin absurdi ja pidän jopa hassuna sitä että joku voi asian näin käsittää mutta ihmeiden aika ei ole ohi ja näyttää siltä että monella tavoin asiat voidaan käsittää

samainen put yksikkö toimii nimellä rat yksikkö

lakivaliokunta on vielä näin eduskuntatyön loppumetreillä saanut käsitellyksi valiokuntaan valmisteltavaksi lähetetyn kansalaisaloitteen joka koskee rattijuopumuksen rangaistusten tiukentamista

tälläkin hetkellä esimerkiksi osa rajavartiolaitoksen henkilöstöä on saanut ensivastekoulutuksen ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä että kun esimerkiksi vaikka sairauskohtaustilanteessa tai onnettomuustilanteessa ensimmäisenä paikalle saapuva on rajavartiomies jakaisimme saapuu erilaisia

pidän tärkeänä sitä että valiokunta haasteellisesta työtilanteesta huolimatta on halunnut käsitellä asian mahdollisimman perusteellisesti ja pyrkinyt löytämään sekä käytännön toimia että myös jatkoselvitystoimeksiantoja joilla rattijuopumukseen voitaisiin nykyistä tehokkaammin puuttua

kevyt väinö voipio että tulossa normaali viiden minuutin voivod arvoisa puhemies

jos pohdimme tämän ampuma aselain valmistelutyötä ja sitä kokonaisuutta mikä on edeltänyt sitä käsittelyä mitä eduskunta on varsin perusteellisesti tehnyt täällä pohjalla on ensinnäkin eun ampuma asedirektiivi johon liittyy myös tuliasepöytäkirjan implementointi

eli siltä osin kuin edustajat täällä ovat tuoneet esille että nykyinen laki olisi riittävä tämä väite ei ole totta sillä meidän on otettava huomioon aselainsäädäntömme tietyt muutokset

lukuja tulkittaessa on aina syytä muistaa että kylmien numeroiden taakse mahtuu suuri määrä inhimillistä kärsimystä joka olisi voitu välttää jos ennaltaehkäisy toimisi aukottomasti ja ihmiset toimisivat vastuullisesti

arvoisa puhemies

nyt kun täällä on aika monta muuta seurakunnassa läsnä jotka varmaan ymmärtävät niin kyseinen put toimii nimellä rat eli reaaliaikainen tutkinta ja te olette itse tai teidän aikananne en tiedä te ette varmaan ole päätöstä tehnyt

toivon että nämä kuitenkin huomioidaan enkä katso että suomi voisi toimia vastoin direktiivejä

arvoisa puhemies

lakivaliokunta ehdottaa mietinnössään että eduskunta hyväksyy kuusi kansalaisaloitteeseen rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava liittyvää lausumaa toimenpiteistä rattijuopumusten ehkäisemiseksi

mielestäni tässä on kuitenkin saavutettu erittäin hyvä kokonaisuus ja kiitän myös valiokuntaa siitä että valiokunta on tehnyt erittäin huolellisen työn

vastaan myöhemmin muihin kysymyksiin vai arvoisa puhemies voinko tässä yhteydessä jatkaa

arvoisa puhemies

oikeastaan viitaten heti tähän niin sanottuun junior lakiin johon tässä viittasin josta ministeri braxkin omassa puheenvuorossaan mainitsi tarkoituksena on ollut ikään kuin eriyttää siihen selkeästi ne keinot joita nimenomaisesti tultaisiin käyttämään järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjunnassa

rajamäki toinen meistä puhuu muunneltua totuutta ja se en ole minä

arvoisa herra puhemies

vaikka salissa on ihan mukavaa käydä vitsikästä keskustelua niin toivon että kukaan ei täällä vitsaile kuolemalla koska olen itse joutunut myös aika monenlaista sähköpostia vastaanottamaan ja voin kertoa teille että vanhempien huoli on ollut aito ja todellinen ja suru erittäin suuri

en lähde tarkkaan rajaamaan mitkä ne olisivat ehkä jotakin muuta kuin tässäkin on mutta ehkä osa tässäkin paketissa olevista mutta en lähde pidemmälle tätä ajatusta viemään koska me olemme tämän esityksen mukana täällä joka nyt on yksimielinen ja mielestäni erittäin tasapainoinen ja hyvin harkittu eli ehkä turha tätä keskustelua on sillä hämärtää

siihen syyllistyvät ovat tutkimusten mukaan useimmiten alkoholin suurkuluttajia ja päihderiippuvaisia

tässä aikaisemmin nousi esille jo peitetoiminnan osalta listaus siitä minkä tyyppisiä rikoksia voidaan tehdä

ensinnäkin on syytä muistaa että tämän hallituksen esityksen ja hallintovaliokunnan käsittelemän mietinnön mukaisesti mikäli tämä laki olisi ollut voimassa kumpikaan kouluampuja ei olisi saanut asettaan

on tietysti hyvin tärkeää että mitään tyhjentävää listaa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ja tämä johtuu siitä että kyseessä on peitetoimintaa tekevän poliisimiehen turvallisuus

emme halua missään tilanteessa avata sellaista lipasta joka voisi tarkoittaa sitä että voitaisiin testata jonkun listan mukaisesti mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä

toisaalta lainsäädännön on samalla täytettävä tietyt oikeudelliset reunaehdot jotka seuraavat perustuslaista lainsäädännön perusperiaatteista sekä oikeudenalakohtaisesta sääntelytraditiosta

en väitä että aselaki olisi pelkkä ehkäisykeino mutta aivan selvästi se on yksi keino tässä kokonaispaletissa mitä voidaan tehdä

lakivaliokunta kannattaa huoltoriitojen asiantuntija avusteisen tuomioistuinsovittelun vakinaistamista ja laajentamista koko maahan sillä kokemukset kokeilusta ovat hyvin myönteisiä

uskon kuitenkin että tämä on varsin kirkkaana mielessä niillä poliisimiehillä jotka tekevät tätä vaativaa toimintaa eli en näe siinä mitään erityistä riskiä varsinkaan kun tämä on varsin hyvin kuitenkin katsottu ja myös tuomioistuin on tähän sitten mukaan saatu

eli me valiokunnassa katsomme kaikki asiat jotka tulevat esille asiantuntijakuulemisessa ja pohdimme myös niitä kysymyksiä mitä on lähetekeskustelussa käyty ja sen myötä sitten päädymme ratkaisuihin lakivaliokunnassa

julkinen keskustelu ja kampanjointi viestivät ettei alkoholi liikenteessä ole hyväksyttävää

valiokunta oli muuttanut esitystä sen verran että otettiin mukaan lääkäreille ilmoitusvelvollisuus

uskon että tämän kansalaisaloitteen yhteydessä käyty keskustelu on omiaan vaikuttamaan rattijuopumuksen vastaiseen asenneilmapiiriin ja edistämään siten myös liikenneturvallisuustyötä

tältä osin on tietysti aivan selvää että tulemme käymään ministeri risikon kanssa hyvin tiiviin keskustelun ja yhteisen valmistelun siitä miten tämä kirjataan asetukseen

ensinnäkin on syytä muistaa että poliisihallitus on aloittanut työnsä eli poliisin keskushallintoviranomainen joka vastaa operatiivisesta toiminnasta vasta tämän vuoden alusta

valiokunta pitää perusteltuna psykologin lastenpsykiatrin tai sosiaalityöntekijän peruskoulutuksen asettamista pätevyysvaatimukseksi sillä tuomioistuinsovittelussa käsiteltävät lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riidat ovat usein hyvin vaikeita ja edellyttävät siten asiantuntija avustajalta vankkaa ja korkeatasoista ammattitaitoa

käytännössä tänä vuonna on ensimmäistä kertaa käytössä uusi resurssijakomalli eli läänit ovat poistuneet tästä välistä ja sen takia oikeastaan lopullinen resurssijako voidaan tehdä vasta joulukuulla jolloin kaikki osaelementit ovat selkeästi pöydällä

mielestäni ei kuitenkaan kannata lähteä liian aikaisin mihinkään ennakkospekulaatioihin jotka ehkä johtavat väärään suuntaan koko keskustelua enkä itsekään tässä syvemmälle mene

kun aselaki astuu voimaan ja myös siihen liittyvä asetus saadaan valmiiksi sen jälkeen luonnollisesti poliisihallitus toimii sen mukaisesti mitä asetus ja laki määräävät ja varsin nopealla aikajänteellä aletaan yhtenäistää ohjeistusta

myös edellytykset täydennys ja lisäkoulutuksesta sekä kokemuksesta eroperheiden kanssa työskentelystä ovat kannatettavia

valiokunnan mukaan keskeistä on huolehtia myös siitä että käräjäoikeuksissa on saatavissa asiantuntija avustajapalveluita sekä suomen että ruotsin kielellä niin että yksityishenkilön kielelliset oikeudet voidaan turvata kielilain mukaisesti

matikainen kallström nosti mielestäni tärkeän asian esille ja on tärkeää että eri puolilla suomea luvanhakijoita käsitellään tasapuolisesti ja voimme luottaa siihen että eri puolilla on myös sama käytäntö

esityksessä ehdotetaan että huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa tarvittavien asiantuntija avustajien järjestäminen säädetään käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi

mielestäni tällainen ei tule kysymykseen

suomessa luottamus poliisiin on varsin korkea ja en näe oikeana vaihtoehtona sitä että otamme kaikki hakijat sisään mikä puolestaan voi heijastua esimerkiksi kymmenen vuoden päähän poliisin luottamusta heikentävästi

tällä hetkellä ja tuossa menneisyydessä tilanne on ollut kuitenkin se ei aina osaa myös menneisyydessä että poliisilla ei välttämättä ole ollut riittävästi niitä kaikkia tiedonjyväsiä jotka ovat voineet vaikuttaa siihen kokonaisuuteen mikä on tärkeää kun harkitaan sitä voidaanko henkilölle lupa myöntää ja täyttääkö hän nämä edellytykset

nykyisin rattijuopumuksesta epäilty joutuu erikseen pyytämään valvottua ajo oikeutta minkä vuoksi valvottuja ajo oikeuksia jää määräämättä vaikka edellytykset muuten täyttyisivät

myös poliisin virassa ja työssä jaksetaan pidempään ja myös halutaan olla pidempään eli tämä heijastuu siihen että virkoja ei välttämättä avaudu niin kovin nopeasti eikä välttämättä sitten ihan sillä aikajänteellä kuin on yritetty ennakoida

esimerkiksi terveystietojen saaminen tai tieto siitä että henkilö ei ole sopiva aseluvan haltijaksi ja aseenkäyttäjäksi ei välttämättä ole kulkeutunut poliisille